arvoisa puhemies

viime eduskuntakaudella kun aveja ja elyjä perustettiin ja tätä valtion aluehallintoa uudistettiin käytiin oikeastaan tästä asiasta jo varsin laajaa keskustelua jota tänään hallituksen esityksen myötä korjataan juuri siihen malliin kuin viime kaudella sivistysvaliokunnassa

esityksen tavoitteena on siis koota eräiden valtion aluehallinnolle kuuluvien opetus ja kulttuuritoimen tehtävien hoitaminen nyt aluehallintovirastoihin

arvoisa rouva puhemies

esityksen mukaan aluehallintovirastoihin ehdotetaan siirrettäväksi nykyisin elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksissa hoidettavat kirjasto liikunta ja nuorisotoimen tehtävät sekä oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät

tässä hallituksen esityksessähän on kyse hyvin teknisluontoisesta pienestä korjauksesta ampuma aselainsäädännössä

juuri tästä kävimme viime hallituskaudella pitkän keskustelun hieman väitellenkin siitä kumpi on oikea paikka kirjastolle liikunnalle ja nuorisotoimelle elyt vai avit

muutokset on tehty usein hyvinkin nopealla aikataululla ja voisi sanoa että välillä lähes paniikinomaisesti reagoiden tapahtuneisiin

silloin tuo toinen kanta lopulta voitti ja nyt muutamaa vuotta myöhemmin tätä ollaan muuttamassa siihen malliin kuin sivistysvaliokunta jo silloin omassa kannanotossaan esitti

jokainen kouluampuminen tai muu ampumatapaus asein on aina vakava asia ja se pitää vakavasti ottaa en sitä ole sanomassa mutta usein tässä unohdetaan se että syy on jossain muussa kuin aselainsäädännössämme

eli tästä hallitukselle ehdottomasti kiitosta

sivistysvaliokunta on lausunnossaan korostanut ettei tämä muuta sitä että nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tavoitteena on eri toimijoiden kokonaisuus jossa nuorisotyö koulu työhallinto ja sosiaali ja terveystoimi toimivat yhdessä ja sivistysvaliokunta nyt tätä asiaa käsitellessään on nostanut esille sitä että yhteistyö aluetason kaikkien toimijoiden kesken on välttämätöntä hyvän lopputuloksen saamiseksi muun muassa nuorisotakuun osalta

ymmärrän valtaosan uudistuksista joita olemme tehneet ehkä viimeisten kahdeksan vuoden aikana mutta olen sitä mieltä että nyt on jo lainsäädännössämme useita ongelmakohtia ja epäselvyyksiä jotka voivat jo merkittävästi hankaloittaa vastuullista ja turvallista ampumatoimintaa ja ampumaurheilua ja metsästystä

ymmärrän nämä nytkin käsittelyssä olevat aseiden säilyttämiseen liittyvät tiukennukset

tässä esityksessä on toisena pienenä osana aluehallintovirastolain muuttaminen niin että uudella pykälällä mahdollistetaan henkilöstöresurssien nykyistä joustavampi ja tehokkaampi käyttö sellaisissa tilanteissa kun toisessa paikassa tarvitaan lisää henkilökuntaa ja toisessa on henkilökuntaa annettavana

ne ymmärretään myös harrastajien keskuudessa varsin laajasti mutta esimerkiksi ampumaurheilun aloittaminen on jo tässä maassa hyvin hankalaa ja myös metsästyksen pariin pääseminen

on ollut kuitenkin valitettavaa huomata että edelleen tiettyjä epäkohtia taikka ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyöntejä ilmenee

myös aseen hankinta on minusta tehty tietyissä tilanteissa turhan paljon viranomaisiakin työllistäväksi eikä ole edes turvallisuuden kannalta perusteltua esimerkiksi vaatia kaikkien uusien aseiden näyttövelvoitetta poliisille

olisi äärimmäisen tärkeää että nämä nyt otettaisiin kaikissa puolueissa ja kaikkien poliittisten toimijoiden kannalta myös erittäin vakavasti ja itse asiassa pidettäisiin sellaisena aivan kunnia asiana että kaikki ilmoitukset tulisi ajallaan tehtyä

tämä resurssikysymys vie puheeni siihen kysymykseen joka koskee elyjen tämänhetkistä resurssitilannetta

arvoisa puhemies

joukkoliikenteen kilpailuttaminen on yksi sellainen asia jossa tämä resurssikysymys nousee vahvasti esille valtion aluehallinnossa

yksi mikä on tässä kokonaisuudessa edelleen hämärän peitossa on itse asiassa kuntapäättäjien rahoituksen saamisen ilmoitukset

tästä tuli oikeastaan mieleen että on myös tärkeää huolehtia niistä henkilöistä jotka näissä isänmaan tehtävissä loukkaantuvat

pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa kaupungeissahan tämä on rutiinia ja toiminut hyvin mutta ensi vuonna asia laajenee eu lainsäädännön myötä koko maahan ja tämän jälkeen niin sanotun kannattamattoman bussiliikenteen suora tukeminen ei ole enää mahdollista

meillä kunnissa ilmoitusvelvollisuus ei kohdennu esimerkiksi kaikkiin lautakunnan jäseniin ja muihin ehdokkaina olleisiin ja näissä itse asiassa tehdään hyvin paljon sellaisia päätöksiä ja sellaista poliittista päätöksentekoa joka olisi tarpeellista saada myös avoimen rahoitusvalvonnan piiriin ja itse toivoisin että vaalirahoitusvelvollisuus laajennettaisiin myös tälle puolelle

te olette puolustusministeri haglundin kanssa valmistelemassa kriisinhallintaveteraaneille omaa ohjelmaa jossa kannettaisiin vastuu näistä naisista ja miehistä jotka loukkaantuvat näissä kriisinhallintatehtävissä heidän henkisestä loukkaantumisestaan fyysisestä loukkaantumisestaan ja muuten

tässä eduskunnan kirjaston puheenjohtaja edustaja niinistö kertoi tämän muuttosulun ai heuttaneen viime vuonna aika merkittävän notkahduksen lainoissa

näyttövelvoitteen eli tämän näyttövelvoitteen poliisille voisi rajata vain tilanteisiin joissa kauppa tapahtuu esimerkiksi kahden yksityishenkilön kesken

no tämä on aiheuttanut ely keskuksissa suurta ruuhkaa ja painetta asioiden eteenpäinviemiseksi ja kilpailutuksen piiriin tulevien linja autoliikennöitsijöiden keskuudessa tilanne on aiheuttanut aikamoista hämmennystä

se on kuitenkin todettava että eihän tällä todellakaan valtiontaloutta pelasteta mutta tämä on nimenomaan sellaista esimerkin näyttämistä mitä tässä valtiontaloudellisessa ja maailmanlaajuisessakin taloudellisessa tilanteessa tarvitaan

toisena olisi minusta perusteltua keventää ampuma aselupamenettelyä myös esimerkiksi tilanteissa joissa vanha luvallinen ase uudistetaan vastaavan tyyppiseen uudempaan aseeseen siis niin että aseiden kokonaismäärä ei kasva

nyt kun on sopiva paikka jossa puhutaan näiden isänmaan naisten ja miesten hyvinvoinnista ja meidän vastuunkannosta heistä ja heidän tulevaisuudestaan niin kysyisin ministeri risikolta minkälaisella aikataululla tuo kriha veteraaniohjelma saadaan eduskuntaan ja tuleeko siitä sellainen että nämä loukkaantuneet naiset ja miehet saavat tulevaisuudessa sen hoidon mikä heille kuuluu

kun tässä edellä puhuttiin erilaisesta rahoituksesta niin yksi on tietysti se että kun on ehdotettu erilaisia kampanjakattoja niin samaan aikaan pitäisi myös selvittää se että osa puolueista esimerkiksi saa merkittävää työpanosta henkilöiltä jotka saavat siitä niin sanotusta kampanjoinnista taikka kampanjoinnista myös palkkaa ja tämäntyyppisen rahoituksen taikka tuen avoimuuteen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota

itse asiassa kuukausi sitten kunnat ja ely keskukset olivat lähettäneet tarjouspyyntöjä vain muutamia ja kun asiaa hieman selvitin niin yksi isoin syy on se että nämä isot kaupungit ovat vieneet tätä resurssia ja sitten resursseja ei ole riittänyt näille pienemmille paikoille

toisena huomiona vaikka välillä tuntuu että eduskunnassa ei kovin paljon tutkimusta arvostetakaan minä haluan antaa kiitosta kirjastolle tästä veteraanikansanedustajien haastattelututkimusten jatkamisesta

uskon samalla lailla kuin edustaja sasi toi tuossa esille että tämä on varmasti ollut osaltaan myös vaikuttamassa siihen että olemme saaneet aikaan varsin hyvän työllisyyssopimuksen joka on mielestäni osa tätä yhteisvastuuta

itse toivonkin että sisäministeri petteri orpo on myös aktiivinen tässä sektorissa kaikkien muiden työkiireiden keskellä niin että meidän aselainsäädäntöämme kohtuullistettaisiin niiltä osin missä se on järkevää

kysyisin myös hallituksen puheenjohtajalta onko näitä lajeja ei käytä pyyntöjä tullut nyt viime vuosina tullut näitä käyttöpyyntöjä joissa näitä varsin perusteellisia ja laajoja veteraanikansanedustajien haastatteluja oltaisiin haluttu käyttää tutkimuskäytössä ja miten olette suhtautuneet niiden mahdollisiin käyttöpyyntöihin

nyt isona pelkona on se että tämä resurssipula jos se aidosti on resurssipula mitä itse uskon sen olevan on johtamassa siihen että meidän maaseudun joukkoliikenne saattaa olla uhattuna

tässä tilanteessa toivon että tällainen maltin ja kohtuuden ilmapiiri leviää laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

euroopan komissio on myös suunnittelemassa aselainsäädännön kiristämistä

vai onko tässä lopulta kuitenkin tavoitteena se että valtio kaataisi joukkoliikenteen järjestämisen lopulta kokonaan maaseutukuntien niskaan

lainsäädäntömuutosten ja tämän keskustelun taustalla ovat ranskassa tapahtuneet terroriteot ja niiden myötä asedirektiivin kiristämisessä olisi kyse luvallisten itse lataavien aseiden täyskiellosta eli juuri niiden aseiden joita esimerkiksi suomessa reserviläisammunnoissa suurilta osin käytetään

arvoisa puhemies

toivottavasti näin ei ole vaan kyse olisi siitä että ely keskuksiin tarvittaisiin lisää resursseja tämän asian viemiseksi kiireisesti maaliin

se on ollut kansanedustajillekin varmasti erittäin mieluisa tapahtuma ja avannut aivan uudella tavalla tätä meidän taloa ja lainsäädäntötyötä myös nuorille koululaisille

itse asiassa tälläkään uudistuksella ei olisi minkäänlaista merkitystä luvattomiin aseisiin joita yleensä näissä vakavissa tapauksissa käytetään

suomen reserviupseeriliiton puheenjohtaja mikko halkilahti on esimerkiksi nostanut esille tämän huolen ja pidän erittäin tärkeänä että vaikka tästä päätös tehdäänkin eu tasolla niin seuraamme aktiivisesti suomessa sillä meillä on monesta maasta poikkeava puolustusratkaisu joka perustuu laajaan reserviläisarmeijaan ja siellä esimerkiksi reserviläisammunnat ovat tärkeä osa tämän hyvän puolustuskyvyn turvaamisessa

arvoisa puhemies

on varmasti perusteltua että näitä loppuja maksamattomia tv lupamaksuja ei enää peritä kun niiden perintä olisi kalliimpaa kuin saatu tuotto

vaikka totta kai se on väärin niitä ja meitä kohtaan jotka olemme tv lupamme aina aikanaan kiltisti maksaneet niin ymmärrän tämän että tähän on nyt päädytty

arvostettu puhemies

arvoisa puhemies

tässä nyt sivistysvaliokunnasta takaisin saliin tulleessa asiassahan on kyse ammattistarttikokeilusta jota kiitos olemme nyt vakinaistamassa yleiseksi käytännöksi suomenmaassa

toivon että emme mene sellaiseen lainsäädäntöön että esimerkiksi estämme tämän harrastuksen joka suomessa on laajaa hyvin valvottua ja määrätietoista mitä esimerkiksi reserviläisten keskuudessa tehdään

yle verohan on nyt nykyisin sellainen että tällaista maksamattomuutta se ei enää mahdollista ei edes silloin kun ihminen ei edes ylen palveluita käyttäisikään

tämä ammattistarttikokeiluhan on suunnattu erityisesti sellaisille perusopetuksen päättäville nuorille joille ei ole vielä aivan selkiintynyt se missä he haluavat jatkaa peruskoulun jälkeen valitsevatko he ammatillisen koulutuksen vai lukiokoulutuksen tai sitten sellaisille nuorille jotka eivät ole löytäneet vielä sitä omaa alaansa

meidän tilanteemme on erilainen kuin monessa muussa eu maassa ja tässä tilanteessa meidän pitää tunnustaa ja tunnistaa oma erityisasemamme ja pitää huolta että emme tee eu lainsäädännössä tässäkään sellaista virhettä joka vaarantaisi esimerkiksi meillä tämän arvokkaan harrastuksen

tämä taasen laittaa ylelle ison vaatimuksen vastata kaikkien suomalaisten toiveisiin hyvistä tv ohjelmista ja mediasisällöistä ja pitää ylen vastata myös siihen että yleisradio tarjoaa myös nuorille sellaista tv sisältöä että hekin kokevat ylen omakseen ja mielellään tuon yle veron maksaisivat

on tärkeää että näissä toimitaan johdonmukaisesti ja määrätietoisesti mutta niin kuin tässä edellä valiokunnan mietinnössäkin kerrotaan korotusten tulee olla maltillisia ja niitä voidaan mieluumminkin tehdä useampia kuin niin että kerralla tehtäisiin tällainen vielä korkeampi muutos

tasavallan presidentti sauli niinistön esitys oman palkkionsa alentamisesta on hieno teko ja on valitettavaa että se osassa keskustelua sai aivan vääränlaisia piirteitä

tätä varten aikanaan luotiin ammattistartti tietyllä tavalla kymppiluokan rinnalle

talous on suomessa tällä hetkellä tiukalla ja niin kuin tiedämme kaikista paikoista joudutaan säästämään

ei presidentti niinistö missään vaiheessa vaatinut tähän maahan yleistä palkka alea eikä edes odottanut sellaista vaan hän halusi elää sen mukaan kuin on opettanut ja totesi että kun hänellä on mahdollisuus tähän toimenpiteeseen niin hän katsoo että tuota hänen palkkiotaan voidaan alentaa

kymppiluokkakäytännössähän on kyse siitä että opiskelija voisi parantaa omia peruskoulun numeroitaan ja tavoitella näin paikkaa jatkossa esimerkiksi lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa mutta sen rinnalle tarvittiin tällainen ehkä käytännönläheisempi tapa toimia ja ammattistartti syntyi siihen

arvoisa puhemies

itse toivon että me etenemme näissä kysymyksissä määrätietoisesti eteenpäin

itse olen sitä mieltä että ei tämä yle verokaan voi olla tässä poikkeus ja myös sen indeksin jäädyttämistä on syytä nyt pohtia kun kaikki muutkin indeksit on tässä tilanteessa kutakuinkin tarkkaan jäädytetty mutta se menee jo hivenen tämän asian sivuun

tulokset ovat olleet tupakoinnin vähentämisen kohdalla hyviä ja toivon että myös valistusta pelkän veropolitiikan ja hintapolitiikan ohella pidetään esillä ja vahvistetaan tulevaisuudessakin sillä se on kuitenkin lopulta se paras keino vaikuttaa lapsiin ja nuoriin niin että he eivät koskaan tarttuisi tupakkaan

tämä koulutus on mielestäni yksi erittäin hyvä toimenpide joka on synnytetty nimenomaan peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen madaltamiseen ja siinä tulokset ovat olleet erittäin hyviä

valitettavaa toki oli se että tähän eivät tarttuneet esimerkiksi suurimpien yritysten johtajat vahvemmin

se olisi voinut jollain tavalla ruokkia keskustelua myös siitä että ne ketkä pystyvät kantaisivat isompaa vastuuta vaikeassa tilanteessa

kirkkolain muutosta käsitellään ja valiokunnan puheenjohtaja mattila sen hyvin esitteli miten he ovat sen valiokunnassa läpikäyneet

jo aiemminhan tämän hallituskauden alussa pääministeri kataisen johdolla ministerit leikkasivat omia palkkioitaan ja siinä oli samanlaista henkeä

olemme tällä hallituskaudella opetusministerin johdolla lisänneet määrätietoisesti ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja mutta se ei ole suoranaisesti tähän kysymykseen vastaus eikä täydentävä vastaus

myös itse vastasin kun keskustelu eteni kansanedustajien palkkioihin että olen valmis siihen ja toivon että se asia myös etenee niin kuin puhemiehen johdolla asia esille silloin keskusteluissa nostettiin

sivistysvaliokunta kävi tästä erittäin perusteellisen ja pitkän asiantuntijakuulemisen ja siellä ei kovin suuria muutostarpeita tähän esitykseen esille noussut

me jo sivistysvaliokunnassa olemme ahkeroineet tässä hallitusneuvotteluidenkin käydessä

ehkä yksi sellaisia asioita joita jäimme pohtimaan ja joita on syytä pohtia myös tulevaisuudessa on se millä tavalla nuoria palkitaan siitä ammattistartin läpikäymisestä

se on varmasti ihan järkevää ja perusteltua mutta oikeastaan se minkä takia tässä kohdassa puheenvuoron arvoisa puhemies pyysin on huoli siitä mistä tähän kaikkeen suojeltavaan kiinteistömassaan löytyy varat suomenmaassa

kyse on hyvin teknisestä asiasta lukiolain pienestä korjauksesta joka meillä käsittelyssä sivistysvaliokunnassa oli

se tietysti tarkoittaa että sieltä varsin monia numeroja silloin jää pois ja tuo on jatkumo kokonaisuutena

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse lähtisin vaikka edellisellä kerralla tuossa sähköisen äänestyksen kokeilussa epäonnistuimmekin jatkamaan sitä kehitystyötä ja silloin tämä ongelma johon myös tällä lakialoitteella tähdätään poistuisi kun pääsisimme siihen malliin että meillä olisi toimiva sähköinen äänestys

voimassa oleva lukiolaki lähtee siitä että hakumenettelystä säädetään erikseen ja tämä on aiheuttanut sen että säädöksen sanamuoto ei ole mahdollistanut asetuksen antamista

yksi hyvin oleellinen kohta voisi olla se että pistejärjestelmää kehitettäisiin niin että kun ammattistarttiopinnot etenevät niin nämä pisteet helpottaisivat ehkä pääsyä sitten ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen

hyvät edustajakollegat

ehkä isoimpana ja liikennepoliittisesti tärkeänä hankkeena ensi vuonna voidaan hoitaa kuntoon keskeneräinen seinäjoen ja oulun välisen pohjanmaan radan peruskorjaus josta tässä salissakin on useamman kerran puhuttu

vantaan seurakunta myy kirkkojaan rahapulassa

gambian lentoliikennettä koskeva sopimus on käsittelyssä mutta kun tässä nyt puhemies sallii myös puhumisen maakunnista niin puhutaan sitten niistä

yksi kirkko on myyty liiketontiksi ja tullaan purkamaan

eli jos tämä ei teille kelpaa niin silloin tähän tietysti olisi pitänyt vastalause tehdä ja toimia niiden käytänteiden mukaan eikä niin että hyväksytään tämä ja puhutaan sitten jotain toista

hyvin oleellista mikä sivistysvaliokunnassa nousi esille on myös se että ammattistarttivuoden aikana pitää olla erittäin joustavat mahdollisuudet siirtyä myös kesken tuon ammattistarttikoulutuksen vaikkapa ammatilliseen koulutukseen tietylle linjalle

arvoisa puhemies

tällaisia vastaavia ongelmia joihin voisi puuttua vastaavan tyyppisillä lakialoitteilla on esimerkiksi se että helsinki ja espoo jää voi tai helsinki ja uusimaa ovat omina vaalipiireinään ja niiden päämediat mainosmediat ovat samat

liikenneministeri anu vehviläinen teki minun mielestäni aivan oikean ratkaisun ja järkevän päätöksen laittaessaan vaalimaan rekkaparkkihankkeen jäihin

arvoisa puhemies

gambian rinnalla kuopio on myös tärkeä niin kuin kaikki muutkin maakuntien lentokentät ja on tärkeätä että huolehditaan siitä että meillä on elinvoimainen verkosto

kyllä myös minä haluan antaa kiitosta pääministerille ja maamme hallitukselle uudenlaisesta tavasta toimia

tässä toimintakertomuksessa todetaan niin kuin meidän eduskuntakeskusteluissa on lukuisat kerrat todettu että pohjoismainen yhteistyö tiivistyy nopeaan tahtiin puolustus ja turvallisuuspolitiikassa

vuohijärven kirkko pannaan myyntiin ja syynä se että valkealan seurakunta aikoo panna vuohijärven kirkon myyntiin ja myyntiä on perusteltu kiinteistön korkeilla käyttökustannuksilla ja kävijöiden vähäisellä määrällä

arvoisa puhemies

pidän myönteisenä sitä että helpotetaan trikiinitutkimusten osalta sikataloutta ja niin kuin tässä komission asetuksessa todetaan tutkimuksia voidaan vähentää sellaisten sikojen osalta jotka on kasvatettu virallisesti tunnustetuissa valvotuissa pito olosuhteissa ja itse olen samaa mieltä kuin valiokunta yksimielisessä mietinnössään että tuottajille ei saa näitä kustannuksia valuttaa ja sitä pitää seurata

arvoisa puhemies

alan asiantuntijathan totesivat jo aikanaan itse asiassa tuota päätöstä tehtäessä että miljoonat valuvat todennäköisesti hukkaan liikennemäärien vähentyessä tulevaisuudessa rahdin siirtyessä yhä enemmän raiteille ja myös suoraan venäjälle

niin kuin edustaja kiuru nosti esille tämän yhden tapauksen siinä ratkaisua ainakin median tietojen mukaan haettiin aivan viimeisiin päiviin asti ja rikos ei kuitenkaan ratkennut

minua on ihmetyttänyt se että ensin syytetään että ei kuunnella ja sitten kun kuunnellaan ja vielä annetaan sen vaikuttaakin niin ei sekään näytä kelpaavan meidän oppositiolle

kysyisin ministeri risikolta sitä onko tarkoitus suomessa mahdollisesti toimia samalla tavalla että farmasian ammattilaisten toimesta voitaisiin nopeuttaa tuon lääkkeen käyttöönsaantia ja piileekö tässä sitten jotain vaaroja esimerkiksi vastustuskykyisten viruskantojen kehittyminen

sillä on erittäin iso merkitys että siellä ei tarvitse vuotta viettää jos se oma linja löytyy nopeasti esimerkiksi toisella tai kolmannella kokeilulla ammattikoulun puolella

finnair on myös tärkeä toimija koko maamme kannalta ja myös siinä on mielestäni tärkeää että me pidämme riittävän päätösvallan omissa hyppysissämme

tässä työssä erittäin aktiivinen on ollut nykyinen vierustoverini entinen puolustusministeri carl haglund joka on nostanut esille muun muassa niitä tarpeita että tässä yhteistyössä pitäisi purkaa esteitä aidolta yhteistyöltä puolustuspolitiikassa

he ovat saaneet nyt ajanmukaiset peruskorjatut tilat jälleen ja on myönteistä että lainat ovat nousussa

näitä uutisia löytyy muitakin helpolla

voisi tietysti miettiä miksi ei esimerkiksi näitä numeroita voitaisi laittaa niin että aloitetaan kakkosesta esimerkiksi helsingissä ja sitten niiden numeroiden perään laitettaisiin uusimaa että samoja numeroita ei olisi tämäntyyppisillä alueilla

olen veteraanikansanedustajien muistitiedon keräämisestä puhunut täällä ennenkin ja tuntuu siltä että minusta tulee veteraanikansanedustaja ennemmin kuin vieressäni istuvasta edustaja zyskowiczista taikka eturivissä istuvasta kanervasta

esimerkiksi tampereen seurakunta tiedotti tänä kesänä kesäkuussa että seurakuntien kiinteistöjä laitetaan merkittävä määrä myyntiin

olin juuri tullissa vierailulla

tämä on hyvin keskeinen asia ja sitä pitää alleviivata ja korostaa

toivotaan että verkkopalveluiden käyttö myös saadaan nousevalle uralle ja korjattua näitä mahdollisia laskentaan liittyviä virheitä eli kyl lä verkkopalvelut varmasti kirjastotoiminnassa ovat niitä tulevaisuuden juttuja joka tapauksessa

arvoisa puhemies

tehdyn rakentamispäätöksen jälkeen tullut talouden taantumahan romahdutti sitten kumipyöräliikenteen vielä odotettuakin nopeammin ja sai ministerimme onneksi muuttamaan mielensä

helsinki on esimerkiksi merkittävä risteyskaupunki ja sen takia pitää jatkossa turvata myös tullin riittävät voimavarat pysäyttää läpilentoliikennettä jota voi myös esimerkiksi gambiasta tulla

puolustusministerille kiitosta asioiden hyvästä hoidosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ehkä myös yksi sellainen asia joka on syytä nostaa esille on se että tämä ei ole missään tapauksessa osa erityisopetusta eikä ole korvaamassa erityisammattioppilaitosten tärkeää tehtävää suomenmaassa vaan tämä on nimenomaan sellainen koulutus joka tarjotaan niille nuorille jotka eivät syystä tai toisesta pääse vielä ammatilliseen koulutukseen ja etenemään siellä